no minä sanoin että minäpäs otan vähän selvää tästä asiasta ja tämä mies sanoi puhelimessa että se olisi hyvä nimittäin minä olen itse sokea ja olen ramman vaimoni omaishoitaja

yhteisötilaaja voi käsitellä tunnistamistietoja jos se on tarpeen käyttöä koskevien väärinkäytösten havaitsemiseksi estämiseksi ja selvittämiseksi sekä esitutkintaan saattamiseksi

kerroin oulun terveyskeskuksesta vastaavalle ylilääkärille puoli tuntia tätä tarinaa että eikö tällaisessa tapauksessa voisi antaa armoa ja antaa heidän käydä tuossa lähellä

tämän olemassa olevan lain ongelmaksi on muodostunut väärinkäytös käsitteen epämääräisyys ja avoimuuden todennettavuuden ja viranomaisvalvonnan puute

on tullut yleinen käsitys joka on vieläkin vallalla että yritysten antama tuki puolueille tai yksittäisille ehdokkaille olisi jotenkin lainvastaista likaista ja väärää

on myöskin puhuttu siitä että liikenne ja viestintävaliokunta olisi käsitellyt tätä löperösti eikä tunne tekemänsä mietinnön sisältöä

soitin tälle vanhalle herralle ja sanoin että keskustelin terveyskeskusten ylilääkärin kanssa ja lupasin että lähetän hänelle vielä sähköpostina teidän tietonne että hän varmasti ne muistaa ja ottaa onkeen

meille kaikille tehtiin eilen pikagallup lehdistöstä

kaikki tavoitetut liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenet yhtä vaille selvisimme puhtain paperein noista kysymyksistä

tuon kattosumman aleneminen ei ole suuri harmi mutta aiemmat toilailut nykyisen lain täyttämisessä sen sijaan aiheuttavat varmasti vaikeuksia ainakin niille ehdokkaille joiden kampanjavarat ovat tukeutuneet enimmäkseen yrityksiltä ja yhteisöiltä tulleeseen tukeen

eli kyllä me kaikki olemme tähän asiaan paneutuneet todella hyvin ja käsitelleet sitä ja kuunnelleet asiantuntijoita varmasti hartaudella ja arvokkaasti

silloin oli jo pakko pysäyttää auto ja ruveta miettimään onko inhimillisyydellä enää mitään rajaa siihen asiaan mutta ei ole tullut vieläkään mitään ojennusta

minäkin olin alun perin tähän lakiin nähden skeptinen mutta kun asiasta saa selvää niin silloin ihminen on tyhmä jos ei muuta mielipidettään kun saa asiasta parempaa tietoa

soitin tälle miehelle viikonloppuna ja ilmoitin että jos vielä jaksatte odotella niin ensi vappuna teille tulee vapautus ja saatte mennä siihen viereiseen terveyskeskukseen

kun terveydenhuoltolaissa vielä korostetaan sujuvaa potilastietojen kulkua ja ensihoidon sekä toimijoiden kaikenlaista yhteistyön kehittämistä niin uskon että maamme terveydenhuoltojärjestelmä kokee todellisen ja onnistuneen remontin

täällä perättiin sitä että täytyy tehdä selkeitä kansalaisille ymmärrettäviä lakeja

kuten perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kertoi jo nykyään työnantajalla on mahdollisuus asettaa kameravalvonta muun muassa sellaisten työntekijöitten työpisteeseen jotka käsittelevät suurta omaisuutta tai rahaa

tätä uudistusta on helppo puolustaa ja kiittää ja haluan kiittää ennen kaikkea meidän erittäin ammattitaitoista ja ahkeraa asiaansa paneutuvaa ministeri risikkoa

on hyvä että ehdokkaan vaalirahoituksesta annettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi myös kiellolla ottaa vastaan ulkomaista tukea ja tukea eräiltä julkisyhteisöiltä

myös puoluerahoituksen säännöstö tulee tämän lain myötä kansainväliselle tasolle niin kuin aiemmissa puheenvuoroissa kuultiin ja ennen kaikkea niin kuin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja tämän asian meille kertoi

ne kamerat asentaa työnantaja ja kenties kameroitten perusteella esiintyneitten väärinkäytösten perusteella sitten viedään poliisille esitutkintaan

arhinmäki täällä puhui myöskin nalle wahlroosin vaalikampanjoinnista ja vaalituista

täytyy aina muistaa että kaikissa ay liikkeissä on useiden puolueiden jäseniä jotka ovat hyvin tuohtuneita siitä että heidän jäsenmaksujaan käytetään lähinnä vasemmistopuolueiden tukemiseen erilaisissa vaaleissa

vasemmistoliitto kyseli täällä kuka valvoo valvojaa

jos olette lukeneet ne kaikki velvoitteet mitä työnantaja joutuu tekemään tämä on vihoviimeinen keino teletunnistustietojen tarkkaileminen automaattisesti ja sen jälkeen mahdollisesti manuaalisesti jos automaatin perusteella jotain väärinkäytöksiä ilmenee

vaikka kierrätys on päivän sana on hyvä että tässä laissa avataan myös samaan kampanjaan eri tahoilta kierrätetty tuki ja kierrätetyt summat lasketaan yhteen

tästä voi työnantaja jos ei näitä kaikkia perusteita täytä joutua jopa vankilaan kahdeksi vuodeksi joten sanktiot ovat olemassa myöskin eli valvojalle on olemassa valvoja toisin kuin vasemmistoliitto väittää

tietenkin tästä meidän järjestelmämme jossa eduskuntaan pääsee myös sellaisia ehdokkaista jotka eivät ole minkään puoluejärjestelmän rakentamia vaan ihan yksittäisiä voidaan olla montaa mieltä onko tämä hyvä vai huono

vasemmistoliittohan vastustaa perinteisesti kaikkea jopa uusien työpaikkojen syntymistä tässä tapauksessa mikäli se edellyttää työnantajan oikeutta puolustaa omaisuuttaan

tutustuin sattuneesta syystä viime kaudella lähemmin norjan järjestelmään ja norjassa esimerkiksi sama taitaa olla ruotsissa kun on pitkät listat ehdokkaan ei tarvitse laittaa yhtään ainoaa kruunua kampanjaansa vaan se kaikki tulee puolueelta

täytyy muistaa myöskin että työnantajan velvollisuuksiin kuuluu ottaa yhteyttä aina keskustella asia työntekijän kanssa kun mennään teletunnistustietojen tarkkailuun

sen lisäksi hänen täytyy ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun ja vuosittain antaa tietosuojavaltuutetulle myöskin kertomus siitä mikäli teletunnistustietoja on manuaalisesti käsitelty

minä esimerkiksi käytän hyvin paljon radiomainontaa johtuen tietenkin entisestä ammatistani radiotoimittajana ja tähän lakiin tulee sellainen säännös että jos joku muu maksaa mainontaa sen täytyy aina ilmetä siitä mainoksesta

ihmettelen että meillä on salissa muutamia äärettömän pitkälle oppineita tietosuojaankin perehtyneitä ihmisiä ja vihreitten edustaja ilmoitti että hänen täytyisi mennä kasvoleikkaukseen jos hän hyväksyisi tämän lain

ihmettelen suunnattomasti kun tämän päivän kalevassa muun muassa kotikaupunkini lehdessä petteri järvinen tietotekniikkakirjailija kertoo näin

tämä on erikoinen kummallisuus tässä laissa mutta täytyy siis maksaa nämäkin mainokset itse niin ei tällaista murhetta tule

runsaan tähän lakiin perehtymisen perusteella väitän että tämä hyväksyttävänä oleva laki parantaa ennen kaikkea työntekijän turvaa ja seuraava puheenvuoro edustaa kyllönen muistaa toista viiden minuutin

ympäristökeskuksen tiloja sinne ennen kuin tätä asiaa on täällä päätetty oltiin rakentamassa jo aika pitkällekin oli jo rakennettu uusia tiloja mitä me ihmettelimme suunnattomasti mutta näin vaan kävi

hyvä puoli tässä on se että syvän meren rannikon ja valuma alueen tutkimus tulee yhdistetyksi tällä asialla ja minuutti kulunut

arvoisa puhemies

onko se joku kannanotto perussuomalaisilta teidän erinomaista aloitettanne vastaan vai ovatko sielläkin kaikki heidän ihmisensä vahingossa jättäneet allekirjoittamatta

näin se vaan tahtoo olla että kaikissa lasten huoltajuusasioissa ja tämä tapaus koskee jopa oikeutta isyyteen näissä asioissa edelleenkin suomessa nainen vie ja mies vikisee

kun tällä kerrankin helpotetaan ihmisten ja ennen kaikkea hyvin merkittävää ja arvostettavaa kunnioitettavaa ulkomailla kriisinhallintatehtävissä ja muissa kriisialueilla tehtävää työtä tekevien ihmisten elämää niin täällä vastustetaan

kotouttaminen on ainoa järkevä tapa niille tänne tulijoille jotka tänne tulevat pakolaisstatuksella humanitaarisista tai niihin verrattavista syistä ja ennen kaikkea myöskin niille jotka tulevat työn perässä jos joku on niin hullu että tänne kylmään ja pimeään haluaa tulla työn perässä tervetuloa

haluaisin kysyä ministeri thorsilta

kuinka suuri osuus näistä pienistä resursseista kotouttamisessa menee sille populaatiolle jota tänne tallustelee tämmöisinä euroopan kiertolaisina joilla ei ole koskaan mitään mahdollisuuttakaan saada pysyväistä oleskelulupaa saatikka kansalaisuutta ja jäädä tänne pysyvästi

ymmärrän oikein hyvin että valtioneuvosto tällä ensimmäisellä metropolipolitiikkaselonteolla hakee koko valtakunnan etua

silloin kun lähetekeskustelua täällä käytiin meillä on kahdeksan ryhmää täällä olemassa seurasin keskustelua ja huomasin että yhtä vaille kaikki ryhmäpuhujat olivat helsingin alueelta ja se kahdeksaskin sattui olemaan pääministeripuolueen varapuheenjohtaja ainoa joka ei ollut tältä alueelta

arvoisa herra puhemies

olen erittäin ihmis ja eläinrakas henkilö ja siksipä minun kotonani ei ole kumpiakaan itseni lisäksi

mutta kun puheiden ja keskustelujen painopiste tulee kokonaan tänne metropolialueelle meiltä meinaa unohtua koko muu suomi pikkuhissukseen ja sitä minä pelkään

tähän lakialoitteeseen olen saanut runsaasti yhteydenottoja ennen kaikkea koiraihmisiltä mutta tämä koskee myöskin kaikkia muita pienkotieläimiä olkoonpa vaikka hamstereita mutta rotukissoja on myöskin koirien lisäksi huomattava määrä

arvoisa herra puhemies

lain mukaan kunnille on määrätty velvoite alueellaan olevien irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestelyistä

mielestäni oululainen sanomalehti kaleva kirjoitti siihen aikaan kun asia oli esillä erittäin ansiokkaan pääkirjoituksen ja kiteytti sen otsikkoonsa pienemmän riesan tie joka kertoo mielestäni aika lyhyesti koko kreikan lainoituksen asian

rotukoirat ja kissat ovat omistajilleen tärkeitä ja taloudellisestikin arvokkaita ja niiden palautuminen omistajilleen nykyistä tehokkaammin on totta kai tavoiteltavaa

nykyisessä laissa ei ole määrätty kunnan löytöeläinten talteenottopaikan hoitajalle velvoitetta tiedottaa talteenotetuista eläimistä ja suuri osa jää palauttamatta omistajilleen

se siitä

merkitystä eläimestä on omistajan tiedot saatavissa luotettavasti rotujärjestöjen ylläpitämistä rekistereistä ja eläin on palautettavissa omistajalleen talteenotosta säilyttämisestä ja palauttamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisen jälkeen

kissaliitto pitää sirurekisteriä myös roturekisteriin rekisteröimättömistä kissoista ja kennelliitollakin on sama valmius koirien osalta

sitten ihmettelen sikäli että seinäjokioulu rautatien ovat tässä salissa yksimielisesti kaikki jo hyväksyneet että se on ykkösasia meidän väyliemme rakentamisessa ja perusparannuksessa

liikennepoliittisessa selonteossa oli muutamia nimeltä mainittuja kohteita mutta ennen kaikkea seinäjokioulu rautatie

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintävaliokunnan lausunnossa valtiovarainvaliokunnalle muutama viikko sitten oli enää yksi ainoa nimeltä mainittu kannanotto ja se oli seinäjokioulu rautatie

me liikenne ja viestintävaliokunta teimme vetoomuksen viime perjantaina valtiovarainministeriöön ja liikenne ja viestintäministeriöön samasta aiheesta seinäjokioulu rautatie mutta päätimme että julkistamme sen vasta tänään ettei se unohdu tuonne viikonlopun uutissumaan

talteenotetuista eläimistä niiden rotuarviosta ja tunnisteista on kunnan löytöeläinten talteenottopaikalla velvollisuus pitää luetteloa

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunta oli meitä vikkelämpi kiitoksia siitä

tuonne kriittisille haluaisin kertoa elävän esimerkin omasta itsestäni

löytöeläinten nykyisestä järjestelmästä on tehty bisnestä

totta kai meiltä on lähdetty aikoinaan amerikkaan australiaan ja jopa lähes puoli miljoonaa ihmistä on lähtenyt ruotsiin mutta sinne lähdettiin kaikissa näissä tapauksissa töihin ei sinne lähdetty elämään kyseisen maan sosiaaliturvan varassa